tästä pääministeri poistui mutta hän korosti ja antoi ymmärtää selkeästi niin että vaikka suomella on pitkä perinne sotilaallisesti liittoutumattomana puolueettomana maana sillä ei ole enää tänä päivänä arvoa

on veronumerokäytäntö on käännetty arvonlisävero rakennusalalla ja on paljon muutakin lainsäädäntöä ja resurssien lisäämistä tehty

huone huutaa niin eriko puuttuisin tuohon kun puhutaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kannalta kyseenalaisten tutkinta ja pakkokeinojen käytöstä rikoksia ennalta ehkäisevästi

ja sen takia kun hän on poistunut kysyn ulkoministeriltä jonka pitkää kokemusta ulkopolitiikassa arvostan kovasti näkeekö hänkin niin että se ei ole voimavara tämä pitkä perinne se rooli mikä suomella on ollut sotilaallisesti liittoutumattomana puolueettomana monessa maailmankolkassa rauhanrakentajana sovittelijana välittäjänä

mutta kuten olen moneen kertaan sanonut harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on vähän samanlaista kuin dopingin vastainen työ tuolla urheilussa että sitä mukaa kun uusia torjuntakeinoja uusia paljastamiskeinoja uusia resursseja saadaan käyttöön niin ne jotka kilpailevat siellä toisella puolella pimeät yrittäjät talousrikolliset veronkiertäjät keksivät taas uusia keinoja välttää näitä uusia torjuntakeinoja

voidaan ajatella onko oikein että esimerkiksi jonkun tietokoneita mentäisiin tutkimaan tai jotain pakkokeinoja käyttämään etukäteen siltä varalta että hän saattaa joskus tehdä rikoksen

vai onko se olemassa ja onko se sellainen voimavara josta kannattaa pitää kiinni joka antaa meille puhevaltaa kansainvälisillä foorumeilla antaa meille vaikutusmahdollisuuksia laaja alaisen turvallisuuden edistämiseen niin lähialueilla euroopassa kuin laajemminkin

niin

ei tässä nyt ydinvoiman osalta varmaan kysymyksiä aseteta pelkästään täällä vasemmalla vaan kyllä sillä omat vaikeutensa energiantuotantomuotona on muutoinkin

sen takia tämä on jatkuvaa kilpajuoksua

edelleen kuitenkin tarvitaan lisätoimenpiteitä ja sen vuoksi tämän harmaan talouden torjunnan jatkuvan työn on jatkuttava myöskin

en minä ainakaan tykkäisi että koskaan mennään sellaiseen yhteiskuntaan että esimerkiksi minun tietokoneitani tai minun kotiani ruvettaisiin tutkimaan siltä varalta että uotila saattaa joskus tehdä rikoksen ennaltaehkäisyn mielessä

toivottavasti nyt lähestyvissä minihallitusneuvotteluissa ja myöskin seuraavalla vaalikaudella todella tämä pidetään korkealla agendalla

arvoisa puhemies

kun olen vieraillut vaikkapa metallityöpaikoilla uudenmaan alueella joilla on pysyvästi vuokratyöntekijöitä ja pysyviä työntekijöitä niin kyllä se on selvä kastijako

sen lisäksi jos ajatellaan työelämän kehittämistä myöskin yrityksen kannalta niin ei ole varmasti samanlaista motivaatiota sellaisella vuokratyöntekijällä kuin pysyvällä turvallisen työsuhteen omaavalla työntekijällä myöskin kehittää omaa työtään ja tuotantoaan

pistäkää todella tiukasti ministeri kataiselle hanttiin jos hän tätä jaksaa vastustaa

ensinnäkin se syntymistapa oli kyllä hyvin kyseenalainen ja kuten jo välihuudossa totesin niin se tapahtui kiristyksen ja painostuksen edessä

kuten täällä on todettu tämä koskee nyt verotusmenettelyä ja veronkantoa ja sinällään ei ota kantaa verotusmuotoihin verotustasoihin eikä näihin muutoksiin mihin edustaja tolppasen kysymys viittasi

ja kun omassa puheenvuorossani viittasin tuottavuuteen niin kysyn vain sitä mikä merkitys työhyvinvointiin on sillä että rasitetut raskasta työtä tekevät pitkää päivää tekevät työntekijät pakotetaan ilman palkkaa tekemään lisätunteja ja sen lisäksi julkisella puolella leikataan kolmannes lomarahoista

mutta kun tästä asiantuntijakuuleminen verojaostossa alkoi niin tästä keskusteltiin että kun selkiytetään yksinkertaistetaan johdonmukaistetaan tätä verotusmenettelyä ja veronkantolainsäädäntöä niin sitten mikäli poliittista tahtoa löytyy ja on haluja tehdä sitten rakenteellisia uudistuksia koskevat sitten ne verotustasoja verotusmuotoja niiden keskinäisiä suhteita eri veromuotojen yhdistämistä ja niin edelleen tämä luo paremman perustan ja yksinkertaistaa myöskin sitten tarvittaessa tällaisten muiden verotukseen liittyvien ratkaisujen tekemistä

harmaa talous syö yhteiskunnan voimavaroja vääristää kilpailua ja murentaa yhteiskuntamoraalia

arvoisa puhemies

edustaja mattilalle sen verran että viittasin imfään vain sen vuoksi että kokoomus niin usein katsoo imfn suositusten perään ja nyt kun puhutaan talouspolitiikan isosta linjasta saa ryöpyn niskaansa kun käyttää imfn viittauksia ja suosituksia puheenvuorossaan

meillähän on sellainen tilanne että taitavat olla albania israel ja sveitsi suomen ohella sellaiset maat joissa tällä hetkellä edellytetään asuintaloihin väestönsuojien rakentamista nähtävästi sen takia että huomenna ydinisku saattaa tulla

siinäkin mielessä tämä on positiivinen hanke vaikka ei sisälläkään tällä hetkellä tähän verotukseen rakenteeseen eikä tasoihin liittyviä kysymyksiä

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

harmaasta taloudesta kärsivät suomalaiset työntekijät jotka menettävät työpaikkansa epärehellisten yritysten palkatessa työntekijöitä alle kaikkien työehtosopimusten

kyllähän me kaikki voimme allekirjoittaa sen että koko maa pitää pitää asuttuna ja kaikkien maan osien voimavarat pitää saada käyttöön ja kaikissa pitää olla toimintaa sehän on ilman muuta näin kaikki tämän allekirjoittavat

sitten iso kysymys on se että minä koen asian niin ja vasemmistossa koetaan asia niin että on mieluummin siedettävä lisävelkaantumista kuin mentävä tilanteeseen jossa viimeinen sammuttaa valot jossa tehdään liian kovat leikkaukset jossa murennetaan hyvinvointiyhteiskunta ja ennen kaikkea murennetaan infra ja kaikki ne vahvuudet joilla tulevina vuosikymmeninä pystytään tulevista vastuista ja talouskasvun edellytyksistä huolehtimaan

siitä kärsivät muualta tulleet työntekijät joille maksetaan surkean alhaisia palkkoja joilla teetetään ylipitkiä päiviä ja työsuojelu on olematonta

nyt seuraamme sitten tämän kolmen porvaripuolueen hallituksen tekoja

harmaasta taloudesta kärsivät rehelliset yrittäjät jotka eivät menesty epärehellisen kilpailun takia kun vilunkiyrittäjät polkevat työehtoja ja jättävät maksamatta verot ja sosiaaliturvamaksut

tämä lisää painetta nostaa rehellisten yrittäjien ja palkansaajien verorasitusta entisestään

mikäli velvoitteiden laiminlyöminen tulee vähitellen hiljaa hyväksytyksi romahtaa yleinen yhteiskuntamoraali ja mahdollisuus pohjoismaisen hyvinvointimallin ylläpitämiseen

arvoisa puhemies

pitkän ajan kuluessa rakentunut lojaalisuus yhteisten asioiden hoidolle ja rahoittamiselle voidaan hukata lyhyessä ajassa ellei harmaan talouden torjuntaa tehosteta

meiltä pyydetään nimiä lakialoitteisiin kun törmäämme edustajakollegoihin ja jotkut ovat aika simppeleitä mutta tällaiset perheoikeuteen isyyslakiin liittyvät kysymykset ovat vaikeita ja voivat aiheuttaa ihan tarvettakin perehtyä ja pientä epäröintiä

tämän juoksun voittaminen edellyttää enemmän tahtoa ja sitoutumista kuin mitä hallitukselta on löytynyt vaikka hallituksen toimenpiteitä on täällä kovasti kehuttukin

vasemmisto vaatii että tuleva hallitus torjuu harmaata taloutta tarkastusvaliokunnan esittämällä laajalla toimenpideohjelmalla yksittäisten toimenpiteiden sijasta

harmaa talous on yhä kansainvälisempää

ulkomaiset yritykset voivat hinnoitella urakkansa suomalaisia halvemmiksi kun eivät maksa veroja eivätkä peri niitä työntekijöiltä

tätä juuri tarkoitin että ekpn kautta menevät joukkovelkakirjojen ostamiset jälkimarkkinoilta eivät ole minkäänlaisessa kontrollissa niitä ei käsitellä yhdenkään eurooppalaisen maan parlamentissa niistä ei ole minkäänlaisia päätöksiä yksituumaisuudesta ja yksimielisyydestä puhumattakaan koska ekp tekee täysin itsenäistä rahapolitiikkaa ja politiikkaa

lisäksi työehtosopimuksia rikkovat palkat voidaan maksaa pääosin päivärahoina ja sosiaaliturvamaksut kiertäen

arvoisa rouva puhemies

valiokunnan arvostetun puheenjohtajan äskeisistä kommenteista huolimatta totean että tämän lisätalousarvion suurin puute ja heikkous on että sillä ei reagoida nopeasti pahaan työttömyystilanteeseen kuten täällä on moneen kertaan todettu

vasemmisto vaatii että ulkomaalaiset yritykset on velvoitettava perimään lähdevero tai toimittamaan ennakonpidätys vaikka yrityksellä ei ole suomessa kiinteää toimipaikkaa

se ei koske pelkästään erotilanteita silloin ajateltuja malleja rooleja erotilanteissa vaan koko perhe elämä on muuttunut

on myös välttämätöntä pikaisesti toteuttaa tarkastusvaliokunnan ehdotus veronumeron liittämisestä rakennustyömailla käytettäviin tunnistekortteihin

se on muuttunut nimenomaan siinä että miehiltä edellytetään enemmän miehiltä toivotaan enemmän ja miehet haluavat olla enemmän kuin pelkkiä lapsen siittäjiä tai perheen elättäjiä

ja niin kuin maastrichtin sopimuksessa todetaan ekp ja suomen pankki osana ekptä eivät saa ottaa ohjeita miltään taholta ja tämä on ongelma demokratian ja avoimuuden kannalta

vuosi sitten kun hallituksella oli mahdollisuus antaa ensimmäinen lisätalousarvionsa silloin oppositiopuolueet sdp vihreät vasemmisto esittivät valtiovarainvaliokunnassa yhtenäisen vastalauseen jonka keskeinen viesti oli siinä että työttömyyteen pitää reagoida

tilaajavastuu on ulotettava koko aliurakoitsijaketjuun ja sen laiminlyömisestä on seurattava niin suuret sakot että työehtosopimuksia todella aletaan noudattaa

kolmen edellisen vaalikauden aikana aika monta kertaa täältä puhujakorokkeelta olen puhunut harmaan talouden syövästä elikkä siitä minkälainen syöpä suomalaiselle yhteiskunnalle on harmaa talous

näin suojellaan ketjun loppupäässä olevia työntekijöitä alipalkkaukselta ja parannetaan rehellisten yritysten kilpailumahdollisuuksia

lisätalousarviot ovat juuri niitä joilla voidaan ja joilla pitää reagoida sen kyseisen budjettivuoden tilanteeseen ja tässä tapauksessa vaikeaan työllisyystilanteeseen

pulliainenkin kertoi että nyt on tarve yleisestikin esimerkiksi omiin juuriin ja niin edelleen

liian matalista sanktioista yksi esimerkki turun seudulta

se vie niitä varoja jotka olisivat tarpeen hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rakenteiden rahoittamiseen ja se vääristää kilpailua koska ei tietenkään rehellinen yrittäjä ja rehellinen työntekijä voi pärjätä jos samoilla markkinoilla toimivat yrittäjät jotka laiminlyövät velvoitteensa sekä työntekijöitä että yhteiskuntaa kohtaan

vasemmisto vaatii myös että ammattiyhdistysliikkeelle säädetään kanneoikeus jotta se voi paremmin puolustaa työntekijöiden oikeuksia

tässä kuten totesin se että lastenvalvojan rooli on otettu mukaan tähän keinoksi turvata isien asemaa isyyden selvittämisessä ja tunnustamisessa ja vanhemmuuden saamisessa on aika lailla tekninen kysymys lakiteknisesti

toinen asia johon vastalauseessamme viitataan ja johon meillä on myöskin ehdotukset samalla tavoin kuin myöskin monella muulla oppositiopuolueella vihreillä ja sdpllä liittyy metsähallitukseen

mutta tässä mietinnössä on unohtunut tai ei ole tullut mieleen se kolmas seikka joka harmaaseen talouteen liittyy ja se on se että harmaa talous rehottaessaan ja laajentuessaan murentaa tämän yhteiskunnan moraalia ja työmarkkinoiden moraalia ja etiikkaa ja se on sellainen asia että jos se kerran murenee niin sitä ei pystytä rakentamaan pitkään pitkään aikaan tuskin koskaan ja nämä kaikki kolme seikkaa taloudelliset menetykset kilpailun vääristyminen ja moraalin heikentyminen pitää ottaa huomioon silloin kun harmaan talouden vastaista kamppailua käydään

vieraannuttamisellahan tarkoitetaan sitä että lapsen kanssa asuva vanhempi pyrkii estämään tapaamiset ja yhteydenpidon etävanhemman ja lapsen välillä

työnantajien vastuu ei voi jäädä juhlapuheisiin ja siihen että työpaikoilla toivotaan etteivät tarkastukset ja valvontaiskut osu omalle kohdalle

se mistä sitten voidaan ehkä myöhemmin puhua ja varmasti jatkossa tullaan puhumaan on se onko ihan todellakaan oikein se että yhteiskuntamme niin kuin täällä ed

oleellista on se että suomen etu on myös se että venäjä vahvistuu taloudellisesti venäjän talous vahvistuu ja ennen kaikkea se että euroopan talous vahvistuu ja suomen vientimaissa euroopassa talous vahvistuu ja myös se että eurooppa saa halvempaa maakaasua tätä kautta kuin jos se joutuisi hankkimaan sitä maakaasua epävarmemmilta alueilta kauempaa maailmalta mikä vaikeuttaisi eurooppalaista talouskasvua

arvoisa puhemies

europarlamentaarikko merja kyllönen on käynyt tästä keskusteluakin tasavallan presidentin kanssa ihan sen vuoksi että hän on kahteen kertaan saanut euroopan vastaavalta komissaarilta viestin että mikään kilpailuttamisdirektiivi ei edellytä metsähallituksen organisaation muutosta

sen paremmin kuntien valtionosuuksiin sen paremmin koulutukseen sen paremmin kuin mihinkään muihinkaan välttämättömiin menoihin ei synny jaettavaa ellemme saa työttömyyttä alennettua ja talouskasvua liikkeelle ja siitä on kysymys tässä suuressa linjassa

harmaan talouden torjunta on myös irrotettava tuottavuusohjelmasta

ja sen vuoksi vaikka itse tulen uudeltamaalta jossa on matala äänikynnys ja silti olen pudonnut kerran niin puolustan etelä savon vaalipiiriä ja pidän ongelmana sitä että etelä savossa on erityisen korkea piilevä vaalikynnys

räsänen muun muassa totesi voi perustua pitkällä aikavälillä siihen että aika iso osa ihmis ja perhesuhteista perustuu petokseen salailuun ja valheeseen

tuottavuusohjelma tähtää valtion työntekijöiden vähentämiseen

tämä on niin kuin aiemmin täällä totesin ykn lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista että yhteydet toiseen vanhempaan lapsilta katkeavat mutta kyllä se tuska myös vanhempien osalta on aitoa

kyllä avoimuuden kun avoimuudesta niin paljon puhutaan pitäisi olla lähtökohtana myös tässä ja siinä tilanteessa että esimerkiksi biologinen isä saisi oikeuden vanhemmuuteen ja lapsi saisi oikeuden biologiseen isäänsä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

se motivoi asettamaan ehdokkaita se motivoi käymään vaalikampanjaa se motivoi tekemään politiikkaa siellä alueella paljon paremmin kuin nyt

olen täällä isyyslakialoitteeni lähetekeskustelussa aikoinaan todennut että lapsen menettäminen sairauden tai kuoleman kautta on valtava isku vanhemmille aina mutta aika vähentää tuskaa ikävää koskaan se ei katoa

mutta minä kritisoin sitä kun siellähän meidän lähtökohtahan on se että pysyvät menot katetaan lisätuloilla veronkiristyksillä ja niin edelleen että tähän elvytyspanokseen on otettava vähän lisää velkaa

sen vuoksi kaikki mitä pystytään tekemään vuokratyöntekijöiden väärinkäyttämisen ja koko vuokratyöinstituution pienentämiseksi ovat tarpeen

syynä tähän on hyvä tuotto rikollisille mitättömän pieni kiinnijäämisriski ja liian pienet rangaistukset

tässä lakiehdotuksessa pieniä parannuksia tehdään mutta niin kuin täällä on puheenvuoroissa todettu ei suinkaan riittäviä ja siinä mielessä tämä ei kelpaa hyväksyttäväksi lakiehdotukseksi

jaakko ja todella timmiin niin pää todellakin kiitän vielä kaikkia keskusteluun osallistuneita

mutta lapsen menettäminen tilanteessa että tietää lapsen olevan olemassa se rakas lapsi saattaa asua samassa kaupungissa mutta häntä ei saa eikä ole oikeutta tavata eikä pitää häneen yhteyttä se on vielä suurempi tuska ja sitä tuskaa eivät kuukaudet ja vuodet hälvennä

mutta kun se ei ole helppoa eikä se ole halpaa niin siinä tarvitaan veronmaksajia siinä tarvitaan hallituksia siinä tarvitaan parlamenttia

uskon että keskustelu jatkuu lakivaliokunnassa jonne olen myöskin onnistunut kesätauon jälkeen mutta mummo säätää lakia muutetaan

yhdyn myös siihen huoleen että jos valvontaa pyritään lisäämään annetaan suurempia tiedonsaantioikeuksia parempia työkaluja niin silloin pitää olla myös ne resurssit joilla hoidetaan ne työkalut ja täysin ristiriitaisia ovat tuottavuusohjelmaan liittyvät henkilöstövähentämissuunnitelmat samassa yhteydessä kun eräällä tavalla tehtäviä ja työkaluja annetaan toisaalta lisää

taustallahan on se että silloin kun liityttiin euhun niin itse asiassa ympäristötuki oli yksi keskeinen osa maataloudenharjoittajien tulotukea

voitte kollegat olla aivan varmoja että kun olen teollisuudesta lähtöisin ja telakkaduunari niin pidän erittäin tärkeänä että niin suomalaisia metalleja kaivannaisia kuin vihreätä kultaakin puuta jalostetaan tässä maassa ja että teollisuus pärjää

ne rajoitteet ovat olemassa on se inhottava kehysmenettely ovat ne rajoitteet alijäämärajoitteet ja muut mitä on eurooppa tasolla tehty

keskusta sanoi erittäin jämäkästi ryhmäpuheenvuorossaan kyllä euroopalle kyllä eurolle mutta jatkossa ei euroopan ja euron pelastamiselle

lasta koskevat riita asiat vaikuttavat aina kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja asiantuntijoiden mukaan vieraannuttaminen vahingoittaa lapsen kehitystä vakavasti

on haluttu turvata maataloudelle tuloa ja samaan aikaan saada vaikuttavuutta ympäristönsuojelussa ja tämä keskeinen ristiriita on varmasti vaikeuttanut koko ajan näiden kohdentamistoimenpiteiden osuvuutta kun on jouduttu molempiin haasteisiin samaan aikaan vastaamaan

keskustelu

tarvitaan myös uutta lainsäädäntöä

sitähän se tarkoittaa

tarvitsee talouspolitiikan suunta sekä meillä että euroopassa muuttaa

sen vuoksi tarvittaisiin todellisia uudistuksia niin kuin tämä takuupalkkajärjestelmä

rikoslakiin on saatava valiokunnan ehdotuksen mukaisesti säännös törkeästä kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä ja työsyrjintään syyllistyneille ankarat rangaistukset

mutta tämä talvivaaran tilanne on kerta kaikkiaan sellainen ja uskon että arvoisa jaoston puheenjohtaja edustaja juhantalo tulee omassa puheenvuorossaan sen vakuuttamaan että ihan aidosti tästä myöskin asiantuntijat olivat valiokunnassa sen jaoston kuulemisessa kahta mieltä